suomeksi sanottuna tavallisten suomalaisten keskituloisten palkansaajien verotusta kiristetään siihen nähden mitä hallituksen budjettiesitys esittää

saksa käytti vähän toisenlaisia keinoja ja onnistui luxemburgin pankeista paljastamaan suuren luokan saksalaisia veronkiertäjiä

kysyn teiltä ministeri kiuru

ministeri stubb kun olitte samassa hallituksessa niin olivatko nämä ministeri niinistöltä ja kiurulta tällaisia arvovalintoja että nimenomaan tänne isketään vai johtuivatko ne vaikeasta taloustilanteesta

olen ymmärtänyt että näin on nyt tilanne syntynyt ja perustuslakivaliokunta joutuu nyt miettimään kunnallisen itsehallinnon suojaa suhteessa kuntalaisten oikeuksiin saada yhdenvertaisesti palvelut

esitutkintaviranomaisen on huolehdittava siitä että asianosaisen oikeus käyttää avustajaa tosiasiallisesti toteutuu hänen sitä halutessaan

niinpä esimerkiksi tämä thln selvitysryhmän esitys siitä että meidän pitäisi myös paperittomien osalta järjestää maksuttomat terveyspalvelut samalla tavalla kuin suomalaisille tai joka tapauksessa nykyistä laajemmissa puitteissa on mielestäni kyseenalainen

se on eri asia että tämä on osa poliittista yhteiskunnallista keskustelua suomessa ja poliitikoilla on aihetta ja mahdollisuus ottaa asioihin kantaa ja lausua mielipiteensä

mitä rakenneuudistuksiin tulee niin näyttää olevan kovin tuskaista ja ymmärrän sen löytää kunnista ja niiden tehtävistä karsimista

olen arvostellut perustuslakivaliokunnan logiikkaa tässä asiassa

perustuslakivaliokunnan logiikka oli siis se että jotta kuntapäättäjät voivat selvittää kuntaliitosta niiden pitää tietää sote järjestämislain sisältö koska sote palvelut ovat tärkeä osa kunnan toimintaa

mitä suomen hallitus on euroopan unionin piirissä tai muutoin tekemässä jotta unionin piirissä kaiken kaikkiaan voitaisiin vahvistaa ja tehostaa toimintaa tällaista näiden eräänlaisten veroparatiisien pankkijärjestelmien kautta tapahtuvaa veronkiertoa vastaan

selvä juttu

itse sanoisin että olisihan se vallan noloa jos euroopan ihmisoikeustuomioistuin estäisi tällaisen passirekisterin käyttämisen törkeimpien rikosten selvittämiseen ja olisihan se vallan noloa jos meillä jätettäisiin törkeimpiäkin rikoksia selvittämättä vaikka siihen olisi edellytykset eli olisi mahdollisuus löytää sormenjäljille haltija mutta ihmisoikeusajattelu tämän estäisi

jos ei tätä elvytystä ja edessä olevia lisämenoja todellakaan makseta omaisuuden myynnillä niin ne maksetaan lisävelan ottamisella jo sen päälle mitä muutenkin ollaan tuhansia miljardeja vuodessa velkaantumassa

lisäämässä suomen kilpailukykyä

onneksi keskusta on luvannut oman miljardin säästölistansa tuoda mutta sitä odoteltaessa haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että me maksamme hyvin paljon myös suoria tulonsiirtoja

tämä koskee eu kansalaisia ja se koskee myös muita ulkomaalaisia mutta se ei luonnollisestikaan koske niitä jotka ovat saaneet oleskeluluvan humanitäärisin perustein

keskusta haluaa kiristää tavallisten suomalaisten keskituloisten palkansaajien verotusta enemmän kuin hallitus

niin kuin puheenvuorossanikin sanoin jossakin tilanteessa kanssakäymisen lisääminen jonkun maan kanssa pakottaa sen avautumaan antaa sen kansalaisille mahdollisuuksia kansainvälisiin kontakteihin ja voi olla hyvästä ja jossain toisessa tilanteessa taas boikotti ja eristäminen voi olla se paras ratkaisu

okei ei kai logiikka voi olla se että niiden pitää tietää se minkälaisiksi kuntapalvelut sote palvelut muodostuvat tällä vaalikaudella

nyt pitää kirjoittaa näin

minun mielestäni ainoa perustelu miksi edellinen ja nykyinen hallitus ja edellinen ja nykyinen eduskunta ja minä itse olemme olleet näitä vastuita suomalaisten veronmaksajien piikkiin ottamassa on suomen oma etu

kiitos

esitutkintaviranomaisen on huolehdittava siitä että asianosaisen oikeus käyttää avustajaa tosiasiallisesti toteutuu hänen sitä halutessaan ja sitten lisäys tai oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen sitä edellyttäessä

euroopan velkakriisi ei valitettavasti osoita vieläkään hellittämisen merkkejä ja se on jo vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan kielteisesti suomen talouteen

helsingin sanomat kertoi eilen että meitä suomea velvoittavat kansainväliset ihmisoi keussopimukset velvoittavat tarjoamaan kaikille paperittomillekin samat terveyspalvelut kuin suomalaisille

ongelma on tietysti siinä että ammattiyhdistysliikkeen liittojen jäseninä on kymmeniätuhansia satojatuhansia ihmisiä jotka eivät halua tukea sdptä tai vasemmistoliittoa

kai logiikka oli se että jotta ne voivat päättää kuntaliitoksista jotka usein ovat peruuttamattomia niiden pitää tietää millaisiksi aiotaan näin ymmärsin lähivuosina lähiaikoina säätää kun tien tehtävät

se keventää vähemmän kuin hallitus keventää ja kun hallitus keventää sen verran että pysyy ennallaan niin keskusta kiristää keskituloisten suomalaisten verotusta

kun sitten sosiaaliviranomainen virkailija huomaa että joku ulkomaalainen sanotaan nyt vaikka virolainen joka on tullut suomeen töihin mutta menettänyt työpaikkansa turvautuu toistuvasti toimeentulotukeen niin tämä sosiaalivirkailija ei saa kertoa sitä oleskelulupaviranomaisille

kasvuennusteita on jouduttu rukkaamaan alaspäin ja hallituksen on välttämätöntä jo valmistautua ensi keväänä viimeistään kehysneuvottelujen yhteydessä tehtäviin uusiin ratkaisuihin joilla voitaisiin yhtäältä tasapainottaa meidän valtiontalouttamme ja toisaalta edistää yritystoiminnan edellytyksiä

eli olemme antaneet suoraa lainaa kreikalle ykköspaketissa ja olemme antaneet takauksia väliaikaiselle vakausrahastolle varainhankinnassa josta sitten edelleen on lainattu näille kriisimaille sen takia että olemme arvioineet että tämä on suomen oman edun mukaista oman edun mukaista sillä perusteella että näin olemme pyrkineet patoamaan tämän velkakriisin hallitsematonta leviämistä esimerkiksi espanjaan italiaan ehkä ranskaan sillä seurauksella että siitä olisi seurannut ja vieläkin seuraisi sellainen talous ja velkatsunami koko euroalueella itse asiassa koko euroopassa ja vähän globaalistikin josta kärsisi erittäin suuria tappioita myös suomen oma talous meidän talouden kasvu siitä seuraten meidän työllisyys meidän valtion ja kuntien verotulot ja yleensäkin meidän elintaso

mielestäni se olisi kyllä vallan noloa

tarkoittaako tämä sitä että jos siellä on joku huumekonna joka ei halua avustajaa menee tunnustamaan koko homman niin kuin glo hotellin jutussa ja siten helpottaa rikoksen selvittämistä niin nyt tämän poliisiviranomaisen pitää turvatakseen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin pakottaa tämä syytetty ottamaan avustaja

edustaja soinille sanon vain että meillä kokoomuksessa saa olla tosiaan erilaisia näkemyksiä toisin kuin ilmeisesti perussuomalaisten ryhmässä

jos tästä logiikasta lähdetään niin eiväthän kunnat sen jälkeenkään kun tämä eduskunta on säätänyt sote palvelulain järjestämislain tiedä minkälainen on sote asioiden järjestäminen lähivuosina koska kunnat tietävät että tulee vaalit tulee uusi hallitus tulee mahdollisesti uudet sisällöt näille laeille

en ymmärrä että rikollisen oikeusturvaan ja ihmisoikeuksiin kuuluu se että hän ei joudu vastuuseen mitä iljettävimmistä rikoksistaan eli kannustan oikeusministeriön työryhmää tässä työssä

pitäisikö tähän verovähennykseen todella puuttua jos rahaa käytetään poliittisen toiminnan tukemiseen eikä ay toimintaan

mutta totuus on valitettavasti se että thl suositteli tällaista ajatusta että meidän pitäisi kaikille jotka tänne tulevat esimerkiksi kerjäämään tai rikollisille jotka eivät suostu lähtemään maasta vaikka ne on karkotettu antaa samat terveyspalvelut kuin suomalaisille tai suomessa laillisesti oleville ulkomaalaisille

arvoisa rouva puhemies

lopuksi totean että on sanottu että arvosteluni eräitä meidän valtiosääntöasiantuntijoita kohtaan nakertaa heidän ja sitä kautta eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvovaltaa mutta haluan sanoa että kyllä näiden asiantuntijoiden arvovaltaa nakertaa se jos he esittävät näissä ihmisoikeus ja perusoikeusasioissa sellaisia tulkintoja jotka ovat aivan eri planeetalta kuin terve järki ja tavallisten ihmisten oikeustaju

minusta on erittäin hieno asia että hallitus ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmät päättivät yhdessä siitä että ne määrärahat joita tarvitaan lisää poliisille talousrikollisuuden torjuntaan löydetään ja myös siitä että tämä niin sanotun tehokkaan katumisen laki vedetään täältä pois

sihteeri luki

mielestäni on tärkeää että kaikki hallituspuolueet käyvät näihin neuvotteluihin taluttamatta mukaansa erilaisia pyhiä lehmiä

siis vaikka hän työssään päivittäin huomaisi että ulkomaalaiset toistuvasti turvautuvat toimeentulotukeen niin hän ei saa kertoa sitä edelleen niille viranomaisille joille kuuluisi asianomaisten ja asianmukaisten johtopäätösten tekeminen oleskeluluvasta suomessa

arvoisa herra puhemies

ollaanko taas huolissaan siitä että kun joku rikoksentekijä on niin uuno että hän menee tunnustamaan koko rikoksen eikä halua avustajaa niin sitten pitää ihan erikseen turvata hänelle se avustaja

on varauduttava arvonlisäveron korottamiseen suuri tuloisimpien tuloverotuksen kiristämiseen ja uusiin säästöpäätöksiin tässä vaikeassa tilanteessa

seuraavat edustajat ovat saaneet kukin yhden äänen

me voimme kyllä säätää lain jolla esimerkiksi estämme jotain varakasta henkilöä käyttämästä omaa rahaansa enemmän kuin on säädetty omaan kampanjaansa mutta me emme todennäköisesti voi säätää lakia jolla estämme esimerkiksi jotain television viihdeohjelman kautta kansalle tutuksi tullutta julkkista tulemasta ehdokkaaksi eikä sellaista pidäkään säätää tai jotakuta joka muuten julkisen ammatin kautta vaikkapa tv uutistoimituksen toimittajana on tullut kansalle tutuksi asettumasta ehdolle ja pääsemästä eduskuntaan

siinähän oli kyseessä punninta siitä että okei saadaan ehkä jonkun verran lisää verotuottoja mutta samalla joudutaan luopumaan keskeisistä rikosoikeudellisista periaatteista

ihmisille joita vainotaan pitää turvapaikka antaa kaikille mahdollisuus hakea mutta niiden osalta joille turvapaikka ei kuulu prosessin pitäisi olla myös hyvin nopea

edustaja tiilikainen ja edustaja pekkarinen ja heidän ryhmätoverinsa kiertävät tuolla maakunnissa ja sanovat lapsiperheille että juuri teiltä leikataan eikö se ole epäoikeudenmukaista ja eläkeläisille sanovat että juuri teiltä leikataan eikö se ole epäoikeudenmukaista ja opiskelijoille sanovat juuri teiltä leikataan eikö se ole epäoikeudenmukaista

onko ulkomaalaisen oikeus olla eräällä tavoin lainvastaisesti maassa todellakin tärkeämpi kuin sosiaalivirkailijan oikeus ilmoittaa havaitsemastaan lainvastaisesta tilanteesta

viimeksi kun tämä oli eduskunnassa johtuen euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiosta sinnehän nämä kaikki euroopan ihmisoikeusprofeetat ovat kokoontuneet säädettiin että kotietsinnän kohteella on oikeus saattaa kotietsintä tuomioistuimen tutkittavaksi

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekäulkaturaspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasianvaliokuntaa ulkoisen valintaa lukuunottamatta erikoisvaliokuntien on annettava lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään kuudestoista yhdeksättä kaksituhatta

ja yksi laillisen verosuunnittelun porsaanreikä tänä päivänä on se että portugaliin voi mennä ja olla maksamatta senttiäkään veroa eläkkeestään suomeen tai portugaliin